tällaisia henkilöitä on tuhansia

jollain tavalla toivoisi näissä meidän lakiesityksissämme yleisestikin sitä että kyettäisiin osoittamaan kunnon laskelmat joissa olisi katsottu myös nettovaikutukset

toinen asia

pitää miettiä miten äänestäjä näkee asian ja miten suhteellisuusperiaate toimii

tämän lyhyen kokemuksen kautta olen nähnyt että myös alueellisella politiikanteolla on merkitystä joten jokainen puhe jossa on puhuttu äänten siirtymisestä vaasasta uudellemaalle tai päinvastoin on itse asiassa yksi tärkeimpiä keskustelun paikkoja tämän lain osalta

se mikä on totta on se että säästöt eivät saa olla kriminaalipolitiikan pohjana vaan kriminaalipolitiikan pohjana tulee olla sen että meillä on vähemmän rikollisuutta

arvoisa puhemies

äänestäjä myös miettii meneekö se ääni sille ehdokkaalle jolle hän on äänensä antanut sekin on tärkeää ja kolmas kohta joka on tässä laissa nostettu ensimmäiseksi meneekö se ääni sille puolueelle jota äänestäjä on äänestänyt

lisäksi voidaan arvioida että velallisen kannalta maksuhäiriömerkintä pitkäkestoisen ulosoton perusteella voi myös ehkäistä velkaongelmien syvenemistä

tietenkin yksi on se joudummeko nostamaan veroja toivottavasti kulutusveroja ja erityisesti makeisveroa ja toinen kysymys on se missä kohdin me voimme parantaa tuottavuutta julkisella sektorilla

kaikille tämä palvelusetelilaki ei toimi ei kaikille kunnille ei kaikille ihmisille mutta se tuo mahdollisuuksia kunnille tarjota palveluja yhdellä uudella tavalla jos se soveltuu sen kunnan poliittisiin tarpeisiin ja myös ihmisten tarpeisiin

tältä osin voi sanoa että yksinkertaisuudessaan paikat tässä talossa menevät sen mukaan kuinka paljon puolueet ovat saaneet ääniosuuksia mikä on hyvin yksinkertainen asia

kysymys on ihmisistä ja ihmisille tarjottavien palveluiden saatavuuden turvaamisesta

samoin tässä on kysymys siitä että tämän päivän ulkoistukset joita on harjoitettu kunnissa jo jonkun verran niin ostopalvelut usein keskittyvät yhä enemmän suurille toimijoille

arvoisa puhemies

terveydenhuolto on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kulmakivistä

tuntuu että lisäraha ja resurssit eivät kohdistu hoitoon vaan yhä useammin tietojärjestelmien onnettomiin ratkaisuihin tuhansine salasanoineen ja huonosti johdettuun arkiympäristöön

peruskysymys onkin miten tämä laki auttaa meitä menemään eteenpäin jotta hoitotyö kohdistuu juuri potilaaseen eikä esimerkiksi turhaan

ukkolalle

ne ovat ihan oikeita eläviä lapsia ja nuoria joilla on tosi paha olla ja heitä on yhä enemmän

jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin terveydenhuollon kriisiytymiseltä on pakko vaikuttaa nykyistä enemmän terveydenhuollon palveluiden tarpeeseen ja kysyntään

veikkaanpa että ei sitä niillä palveluilla pelasteta vaan kysymys on enemmänkin tästä meidän yhteiskunnastamme ja meidän yhteiskuntamme sisällä olevista toimintamalleista

iäkkäiden neuvontapalvelut toivottavasti saadaan täysimääräisesti kunnissa käyttöön jotta meillä olisi vireitä eläkepäiviä yhä enemmän

arvoisa puhemies

ei ole kyse siitä että me lähdemme tekemään yritysmäistä toimintaa koska kysymyshän on kuitenkin inhimillisestä poliittisesta päätöksenteosta mutta samaan aikaan meidän päättäjien tehtävä ei ole pistää päätä pensaaseen ja olla tietämättä tosiasioita jotka meidän tulee tietää kun mietimme pitkän ajan talouden hallintaa

ministeri anttila ansiokkaasti pohti verotuksen kehittämistä vielä näiden ryhmäpuheenvuorossa listaamieni asioiden lisäksi

vapaampi hoitopaikan valinta voi kuitenkin tuoda mahdollisuutta kehittää omaa toimintaansa ja näin toivottavasti se tuo jossain vaiheessa myös kustannussäästöjä tai jopa palveluiden parantumista

kun meillä on paljon puhuttu periaatteessa näistä haittaveroista ja vähän ikään kuin annetaan keppiä niin kai meidän pitäisi myös miettiä sitä porkkanaverotusta eli sitä millä tavalla me myös palkitsemme kuluttajaa niistä hyvistä valinnoista liittyen hedelmien salaattien vihannesten käyttämiseen ja siinä voisi miettiä miten me arvonlisäverotuksessa pystyisimme nämäkin näkökulmat huomioimaan

hoitotakuu itsessään jo maksaa itsensä takaisin

jos me siirtyisimme konsernitaseen käyttöön ja tuloslaskelmiin niin se johtaisi siihen että meidän valtiontalouden läpinäkyvyys lisääntyisi ja myös meidän oma tietoisuutemme siitä miten meidän päätöksemme vaikuttavat talouden tilaan parantuisi

ministeri anttilan puolella voidaan vaikuttaa suoraan ministeri risikon puolella näkyviin kustannuksiin ja kuntien kustannuksiin joten on vähintäänkin perusteluta että selonteko on tehty yhdessä

laissa on mukana potilaan palvelun parantumisen kannalta tärkeitä asioita

panostaminen kouluruokaan kannattaa ehdottomasti ei pelkästään panostaminen ruokaan vaan myös panostaminen siihen että opettajat ja keittiöhenkilökunta puuttuvat jos lapsi ei syö sitä hyvää kouluruokaa

tämä muutos tarkoittaa sitä että tarpeeton paperisota jää historiaan

liian usein potilasta pyöritetään paikasta toiseen ilman että joku kantaisi potilaan hoitoprojektista kokonaisvastuuta

arvoisa puhemies

olemme keskittyneet puheenvuoroissamme pitkälti ensi vuoden toimenpiteisiin ja lukuihin ja myös paljon puhuneet elvytyksestä

tämä hallituksen esitys on oikein hyvä ja keskusta on myös esittänyt vastaavanlaista tässä alkuvuodesta ja kulkee edustaja tiilikaisen nimellä myös lakialoite joka tästä jätettiin

toivottavasti tulevaisuudessa palvelutalopaikkaa tarvitsevaa ei jouduttaisi pitämään toimintakykyä heikentävässä sairaalavuoteessa eikä hän joutuisi uudelleen ja uudelleen päivystykseen vaan olisi oikeassa paikassa

kysymys onkin sitten siitä miten pärjäämme alentuvilla hinnoilla mitä teemme tuotannollisen tehokkuuden kasvattamiseksi ja mitä uusia työpaikkoja löydämme

mutta sitten tähän itse asiaan

on erittäin tärkeää että nyt myös laajennetaan tänne koko työttömyysturvan puolelle tämä suojaosa

arvoisa puhemies

viime vaalikaudellahan tämä tehtiin vapaapalokuntalaisten osalta ja sillä tavalla ikään kuin avattiin päätä tähän suuntaan

hyvä muutos on se että jatkossa sairaanhoitopiirissä on moniammatillinen perusterveydenhuollon yksikkö joka myös osallistuu erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden yhteensovittamiseen

ja sitten tämä hyvällä tavalla rikkoo tätä perinteistä onoff ajattelua siitä että sinun pitää olla joko kokopäiväisesti työssä tai kokopäiväisesti työttömänä

meillä on ollut hyvin löysän rahan markkinat ja siltä osin myös matalat korot ovat antaneet lisäpontta lisälainoituksen ottamiselle niin valtioilla kuin kuluttajilla

suomalaisen veronmaksajan tehtävä ei ole maksaa kiinalaisen tai intialaisen koulutusta vaan suomalaisten nuorten koulutusta

tämä on näillä perusteilla erityisen hyvä asia

lisäksi erinomai nen muutos on se että sairaanhoitopiirille tulee tietojärjestelmistä yhteensovittamisvastuu

itse pohdiskelen sitä että kun työmarkkinat ovat enemmän tai vähemmän murrostilassa ja emme oikein tulevaisuudessa tiedä sitä minkälaisia työsuhteita jatkossa on tarjolla on yhä enemmän silpputyötä ja tämmöiset vakituiset pitkäaikaiset lopulliset työsuhteet saattavat olla monen osalta haavetta niin pystyykö edes tämä yksittäinen uudistus mitä nyt tässä tehdään korjaamaan sitä meidän sosiaaliturvaa joka edelleenkin on hyvin hajanainen vai tarvitaanko enemmän ja uudenlaisia remontteja vielä paljon lisääkin tähän asiaan

pitkälti olemme myös uskoneet siihen että talouskasvulla ne lainat myös lyhennetään ja olemme uskoneet siihen että talouskasvulla myös tulemme jatkossa selviytymään

koulutusvientiesteiden purku tulee aloittaa heti markkinoita jaetaan paraikaa

kasvava velka tuo myös uusia kustannuksia korkokuluja

on vaikea kuvitella nykyisen alhaisen huippualhaisen korkotason pysyvän

suomalaiset kotitaloudet ovat ennätysmäisesti velkaantuneet

kysyisin tämän perusteella sitä että kun alkuvuodesta soininvaara ja vartiainen esittivät oman raporttinsa niin onko hallituksen puolelta sen raportin käsittely jo loppuun käsitelty vai onko löydettävissä niistä kymmenistä esityksistä mitä siellä on uusia esityksiä

jatketaan ajatusleikkiä

ensinnäkin energiapolitiikan näkökulmasta fingridin a osakkeiden osto on strateginen päätös jolta osin on olemassa erilaisia vaihtoehtoja joiden punnintaa olisi toivonut olevan myös lisätalousarvion sisällä

mutta valitettavasti kun lähdemme vertaamaan valtion lukuja vastaavan tyyppisesti kuin kotitalouksien lukuja valtiomme tilanne näyttääkin hyvin toisennäköiseltä

ihmettelenkin tässä edustaja aallon kommentteja joissa hän ajatteli että sen kuin mennään hakemaan lainaa lisää ja lainaksi eletään

se toisi mukanaan lisätuloja valtion kassaan kasvavina yhteisöveroina ja tuloveroina ja niin edelleen

kun me samaan aikaan tiedämme että käytännössä valtion menot ovat hyvin vahvasti sidottuja on vaikea lähteä sopeuttamaan

tiedämme että talouden luvut ovat hyvin erinäköiset kuin ne ovat olleet budjettia tehtäessä ja siltä osin olisi toivonut arviota miten ne tulevat vaikuttamaan tämän vuoden myöhempiin tapahtumiin

otetaan esimerkki

lisäksi lisätalousarvioon viime

vaihtoehdot eivät ole helppoja enkä tiedä saadaanko edes niiden avulla alijäämää tässä uhkakuvassa kurottua

samaan aikaan on huoli siitä että jos lähdemme valtion osalta sopeuttamaan menoja miten käy jos kaikki euroopan valtiot sopeuttavat ja leikkaavat menojansa ja lähdemme mahdollisesti leikkaamaan myös eläkkeitä euroopassa etelä euroopan maissa

siksi on erinomainen asia että uusi hallitus lähtee taittamaan velkaa ja se taittaminen tietenkin on tuskallinen prosessi

todellinen testi tullaan tekemään siinä kohdin kun me lähdemme toimeenpanemaan näitä hallituksen hyviä ajatuksia

asiahan on jo päätetty aikaisemmin mutta hyvä lisätieto olisi tässä yhteydessä se kuinka paljon suomen valtio on antanut lainoja ja takauksia eri valtioille

mutta me kaikki tiedämme arvoisa puhemies että meidän sosiaaliturvajärjestelmän yksi iso ongelmakohta on myös toimeentulotukijärjestelmä joka tulee paikkaamaan niitä perusturvan puolella olevia tukia jotka ovat tasoltaan riittämättömiä pitkälti asumiskustannusten vuoksi

kevennyksinä voisi sanoa

toivoakseni euroopassa nämä uudet mekanismit joilla euroopassa tarkastetaan budjetit johtavat myös siihen että katsotaan mikä maa mihinkin aikaan tekee julkisen talouden sopeuttamista millä varmistetaan se että euroopan talous ei lähde menemään alaspäin vaan pystymme kohtuullisen vakaan taloudellisen olosuhteen luomaan

vähemmän normeja enemmän vapautta vähemmän hallintoa ja byrokratiaa enemmän parempia palveluita ja tekemiseen käsiä vähemmän ministereitä ja avustajia ja sitä kautta esimerkin voimaa enemmän vähemmän budjetoituja euroja vähemmän velkaantumista enemmän digitaalisuutta enemmän kokeiluja tulevaisuudessa myöskin enemmän työpaikkoja ennen kaikkea vapautta enemmän kansalaisille